viime vaalikautenahan lakivaliokunnassa itsekin olin siellä mukana keskusteltiin tästä asiasta että lapsivaikutusten arviointi tässä asiassa on tärkeää tehdä

asia ei vaatisi suuria lainmuutoksia tai poliittisia taisteluja tarvitaan vain hyvää tahtoa puuttua pikavipin varjolla tapahtuvaan koronkiskontaan

on hyvä että hallitus tekee konkreettisia toimia harmaan talouden kitkemiseksi ja vähentämiseksi ja suomalaisen työvoiman puolustamiseksi ja rehellisten yritysten pärjäämiseksi rakennusalalla erityisesti mutta toivoisin että hallitus ottaisi hiukan järeämpiä keinoja kuten esimerkiksi tämän kuuden kuukauden menettelyn osalta mikäli siihen löytyisi joitain säädöksiä että sitä voitaisiin jollakin tavalla muuttaa jotta verot saataisiin suomeen

silloin lakivaliokunta totesi että lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa

elikkä kyllä se suomen mainosarvo tuli silloin kun pääministeri näytti sitä kaunista kotiaan jota ei valitettavasti pystynytkään antamaan eteenpäin kun huomasi möhlineensä siinä

ja siinä mielessä tämä suuri symbolinen äitiyspakkaus en toivoisi sitä seuraavaksi mainosvaltiksi suomen ihanasta avokätisyydestä hyvyydestä myös lapsia kohtaan jota toki on

ehdotan että asiasta tulee mietinnöt ainakin työ ja tasa arvovaliokunnalta ja sosiaali ja terveysvaliokunnalta ja haluaisin kuulla perustuslakivaliokunnan näkemyksen taloudellisen eriarvoisuuden poistamisesta kuntien sosiaalisen luotonannon järjestämisessä

ja se mitä tulee sotaveteraaneihin joita me kaikki kunnioitamme täällä niin me olisimme voineet oikeasti puuttua myös tähän veteraanien rintamamieslisän korottamiseen

nimittäin ei ole vastuunkantoa se että siirretään valtiolle kuuluvat kustannukset aina jollekin toiselle taholle kuten tässä tapauksessa raha automaattiyhdistyksen kannettavaksi

tässä salissa ikävä kyllä on lapsen etu jätetty aikuisen edun jalkoihin

tämä siis turvaa jokaiselle suomen lainkäyttöpiirissä olevalle subjektiivisen oikeuden sellaiseen tulotasoon ja palveluihin joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso

mutta asian ydin on että on tällaisia lakialoitteita ja enää puuttuu että joku rupeaa vaatimaan lapsivaikutusten arviointia tästä asiasta että mitkä ovat tämän lapsivaikutukset jos tätä pakettia ei saada

lapsen etua ei haluttu tutkia lapsivaikutusarvioinnin kautta vaan lapsen ääni hukkui meidän aikuisten kilpahuudantaan siitä mitä minulle kuuluu

mutta on aivan eri asia puhua siitä että laitat kolikon afganistanin hallinnon tilille tai palestiinan hallinnon tilille ja se on samalla tavalla läpinäkyvästi käytettävä raha kuin tämä kirkon kolehti

näinä vaikeina aikoina kun kunnat joutuvat leikkaamaan palvelutasoaan ja valtio vähentää osaltaan myös kuntien valtionosuuksia sitä enemmässä määrin järjestöjen apua tarvitaan tänä päivänä

on valitettavaa että osaltani joudun vastustamaan oman hallituksen lakiesitystä

näyttää vahvasti siltä että hallituksen tulkinta perustuslaista on avaamassa laittomasti maassa oleskeleville tulevaisuudessa myös oikeuden toimeentulotukeen

tiedän että se on ainoa vaihtoehto kun on kysymys lasten oikeuksista isään ja äitiin

ja se siirtolaiskriisiongelma vie tuhkatkin pesästä niiltä eläkeläisiltä työttömiltä ja vähävaraisilta jotka tänä päivänä ihmettelevät tätä meidän keskusteluamme täällä eduskunnassa kun heistä ei pidetä huolta juurikaan

te teette kyllä arvovalintoja mutta te teette arvovalintoja rakenteiden ja teatterien ja kulttuurin ja tämmöisten sirkushuvien puolesta

kun me tiedämme sen vielä että raha automaattiyhdistykseltä on joka vuosi ja joka hallituskausi enemmän ja enemmän vaadittu osallisuutta näihin valtion talkoisiin niin jossain vaiheessa siihen täytyy tehdä loppu

mutta mitä tulee edustaja räsäsen puheeseen olen täysin samaa mieltä siitä että kyllä näitä paketteja tarvitaan mutta ne tarvitaan ruokapakettimuodossa vaatepakettimuodossa bussilippuina ja niin edes päin

itse osaltani ainakin odotan mielenkiinnolla ja innoissani sitä että tässä tapauksessa keskusta esittää tämän lain hylkäämistä sillä tämä laki vaikka on muuten hyvä ei voi olla hyväksyttävä juuri tämän vuoksi koska se

alkaako euroopan köyhistä maista saapua suomeen lisää laittomia siirtolaisia jotka alkavat organisoida sukulaisiaan suomeen vaatimaan etuuksiaan yhtä tehokkaasti kuin heidät on organisoitu kerjäämään rahaa esimerkiksi helsingin rautatieaseman edessä

miksi me annamme käteistä rahaa ihmisille jotka eivät välttämättä saa sitä itse käyttää kuten nämä pakolais tai turvapaikkaa hakevat naiset täällä varoja saavat

kiitettävää on se että koulujen sisäilmaongelmat ja muu homekorjaaminen jossain määrin on kuultu elikkä se viesti on tullut perille ja hallitus siihenkin reagoi

me sysäämme vastuuta valtiolta kunnille näinkin heikkoina aikoina ja luulemme että ne pystyvät hoitamaan meidän heikko osaisiamme tässä maassa

hallituksen esityksessä mainitaan jo oikeus maksuttomiin lääkkeisiin mutta miten hallitus suhtautuu tulkkauspalveluihin jotka terveydenhuoltokäynnit vaativat

minä kannatan tätä tällainen on erittäin hyvää politiikkaa että me teemme suomalaisin voimin sen rahan kanavoinnin ja pääosan työstä jos suinkin mahdollista totta kai yhteistyössä niitten kohdemaitten kanssa

no nyt sitten on yleiskeskustelu päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy laki ei sisällä myytynä sysätään raha automaattiyhdistyksen maksettavaksi

edustaja ruohonen lerner nosti hyvän näkökulman esille siitä että kilpailukyvyn kannalta suomessa olisi hyvä osata myös muitakin kieliä kuin ruotsin kieltä

euroopan unionilla ei ole tässä lakiesityksessä tarkoitetuille henkilöille järjestettäviä terveydenhuollon palveluja koskevaa yhteistä lainsäädäntöä

tulevaisuudessa varmasti kauppaa tehdään eniten aasiassa ja kiinan kieli olisikin suotava kieli jota suomalaiset rupeaisivat opiskelemaan eikä pidä unohtaa myöskään venäjän kieltä

se on erittäin hyvä että suomalaista työllisyyttä sillä tavalla tuetaan että saadaan tätä liikematkustamista ja tämä aasian ja euroopan solmukohta suomessa vahvistumaan

hallituksen alkaessa tulkitsemaan perustuslakia uudella tavalla se tuskin jättää ohittamatta muidenkaan sopimusten uudelleen tulkitsemista

tulee olemaan kovia aikoja me joudumme tekemään välttämättömiä leikkauksia mutta kuitenkin me perussuomalaiset haluaisimme leikata kaikennäköisestä muusta toiminnasta kuin ihmisen iholta

siinä mielessä meidän tulisi elää tässä ajassa eikä betonoida vanhoja perinteitä sellaisilla rakenteilla joita ei haluta missään olosuhteissa muuttaa

kaikki betoni meni sinne eivät ne menneet kouluihin eivät ne menneet sairaaloihin vaan ne menivät hamas terroristijärjestön hankkeisiin joihin kansalaiset eivät päässeet vaikuttamaan

tästähän on lakialoitteessa nyt kysymys ja se miksi tämä keskustelu meni näin lavealle johtuu siitä että samanlainen lakialoite on minulla tulossa seuraavana tämän lakialoitteen keskustelun jälkeen

siinä mielessä on merkittävää huomioida se että erityisesti vantaa on kiitollinen tästä panoksesta koska vantaallahan me tulemme erityisesti panostamaan tämän lentokentän ympäristöön ja houkuttelemaan kansainvälisiä yrityksiä suomeen tekemään bisnestä ja tuomaan sitä kautta myös työllisyyttä ja verotuloja valtio

ja ne ovat todellisia arvovalinta asioita arvoisat edustajat viitanen ja kuusisto

pakkoruotsi sanahan on tullut juuri siitä että sitä on pakko opiskella vaikka esimerkiksi englanninkielisiä palvelujen käyttäjiä on suomessa enemmän kuin ruotsinkielisten palvelujen käyttäjiä

mutta niihin tutkimustuloksiin

mutta yksi ongelma tässä oppositio on se että tässä on uskottavuusongelma

yksi tutkimustulos on söderberg nimisen tutkijan ja siinä yli puolet keskeyttämisen läpikäyneistä oli masentuneita ja alakuloisia vielä vuosi keskeytyksen jälkeen

ensinnäkin missä on se teidän vaihtoehtonne sisällölle ja leikkauskohteille

komitea on painottanut että oikeus koulunkäyntiin riittävään ravintoon ja edullisiin terveyspalveluihin kuuluu jokaiselle valtion alueella olevalle lapselle myös paperittomalle siirtolaiselle

sitten toinen tulos oli stakesin gisslerhemminkilönnqvist suomalainen tutkimus jossa naisten itsemurhariski raskauden keskeyttämisen jälkeen arvioidaan kolminkertaiseksi synnyttäneisiin naisiin nähden

keskustelu on

asian käsittely keskeytetään

se antaa valmiuksia siihen mutta jos meidän pitää työpaikkoja luoda niin pitää ruveta tekemään aivan toisella tavalla politiikkaa kuin tähän asti on tehty

arvoisa ministeri perustuslaissa on joissain ihmisoikeussopimuksissa kuten edellä mainitsemassani maininta että ihmiset kyllä ovat yhdenvertaisia lain edessä mutta laki antaa myös mahdollisuuden asettaa heitä eri asemaan hyväksyttävällä perusteella

sitten toisekseen meidän täytyy myös muistaa se että viime hallituskautenahan tämä leikkaussarja jo aloitettiin teidän toimestanne ja nythän tätä joudutaan jatkamaan koska viimeksi ei tehty rakenteellisia uudistuksia jotka olisivat voineet säästää koulutus ja sivistysmaailman näiltä leikkauksilta

toki me olemme pikkasen kauas eksyneet tästä alkuperäisestä aiheesta nyt tämä teema menee tähän pakkoruotsiin mutta kuitenkin kun tuossa hallituksen esityksessä nimenomaan lisätään kuntien velvoitteita kaksikielisyyden osalta tai sinänsä tuodaan esille mitä ne velvoitteet ovat jos kaksikielisyysmääritelmä tulee lukuun niin tämä on myös kallis kustannus kunnille

gorbunova pinnistellä verestyksen toinen asia kuin myös jaosto ehdottaa että minut pannaan pöydälle kymmenes elokuuta kuluvaa vuotta pidettävään valtiolle

voisiko nuorisotakuu tarjota työpajojen ja kurssien sijasta kaikille toisen asteen koulutukseen pääseville koulutuspaikan

ei välttämättä valtionosuusjärjestelmä pysty kattamaan niitä kustannuksia ei varsinkaan jos mennään koulutuspuolen ja muiden puolien laskelmia katsomaan

onko suomen kansalaisuuden puuttuminen hyväksyttävä syy olla laajentamatta terveyspalveluja olla antamatta ravintoa koulunkäyntiä ja sosiaaliturvaa laittomasti maassa oleville kolmannen maan kansalaisille

en yhtään ihmettele miksi ministerit poistuvat yksi toisensa jälkeen koska tässä on suuri uskottavuusongelma sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa

yhteiskunnan kokonaisedun kannalta paras ratkaisu olisi se että ruotsin kieli ennemmin tai myöhemmin tulisi vapaaehtoiseksi koulujen opetusjärjestelmässä ja pidettäisiin edelleen huoli siitä että rannikkoalueella missä ruotsinkielisiä on paljon ja missä ruotsinkielinen enemmistöosuus on toki viranomaiskielenä ruotsin kieli voisi olla jatkossa pakollista

olisin halunnut vielä tämän huolen nostaa esille mikä maahanmuuttovirastosta tulee

meillä on kuitenkin perustuslakia myöten sekä korkeimman hallinto oikeuden ennakkopäätösten esimerkit antamassa raamia heille miten he hakemukset käsittelevät

lopuksi vielä että me perussuomalaiset olemme järjestelmällisesti ajaneet omien kansalaistemme hyvinvointia ja nostaneet esille pienituloisten vanhusten ja työttömien asiaa

arvoisa puhemies

tämä on kuitenkin kestämätön tilanne että me jatkamme pakkoruotsia virkamieshenkilöstön keskuudessa niissä kunnissa missä sitä harvakseltaan tarvitaan

yksi asia jäi käsittelemättä

meidän tulee tehdä sellainen selkeä lainsäädäntö joka on oikeudenmukainen erityisesti niitä kohtaan jotka aidosti hätää kärsivät ja turvaa tarvitsevat mutta muita kohtaan olisimme ripeämpiä

itse olen samaa mieltä kyllä siitä oppositiopuolueiden kanssa että suomalaisten kehitysapujärjestöjen määrärahaleikkaus on liian suuri ja siinä mielessä olen murheissani jos tähän ei saada korjausta

ja vielä lopuksi arvoisa puhemies sisäministeriö ja maahanmuuttovirasto totesivat lainvalmisteluvaiheessa että paperittomien palvelujen laajentamista ei ole syytä toteuttaa

me tiedämme kuitenkin kuinka paljon vanhukset joutuvat vaipoissa makaamaan hyvinkin pitkiä aikoja koska meillä ei ole riittävästi henkilökuntaa hoitaa heidän vaippojansa

arvoisa puhemies

kiireellisen hoidon järjestäminen todettiin riittäväksi eikä ulkomaalaisten henkilöiden rinnastaminen turvapaikanhakijoihin ole perusteltua

on hienoa että hallitus alkaa toteuttaa lakeja rakennusten turvallisuuden parantamiseksi ja siinä mielessä ilolla yhdyn tähän esitykseen

tämän esityksen suhteen on siis syytä kuunnella näitä kahta asiantuntijatahoa sekä niitä lukuisia kansanedustajia jotka ovat mielipiteensä esityksestä jo lausuneet

toisena esimerkkinä näitten vankien kohdalta mistä täällä ollaan kuultu ehkä aikaisemminkin on tämä matkaselliin sijoitetun vangin ulkoilun järjestäminen

esimerkiksi tiedetään se että kuntien rakennusvalvonnat käytännössä ovat jos eivät nyt ihan kumileimasimia niin aika lähellä sitä luokkaa

he eivät käytännössä mene muuta kuin nimensä laittamaan paperiin ja tarkastamaan jonkun rakenteellisen osan mutta ei heillä riitä aika katsoa niitä kaikkia piiloon jääviä rakenteellisia osia

esimerkiksi itä uudenmaan poliisi sanoo että meillä on satoja lisätehtäviä kuukaudessa näistä turvapaikanhakijoista johtuen ja se on pois muista tehtävistä

yllättäen tämä kyselyn tulos ei enää pidäkään paikkaansa koska sdp ja vasemmisto selkeästi ovat kääntäneet takkinsa

tokihan on hyvä että me ihmisoikeuksia ja tämmöisiä erilaisia oikeuksia valvomme mutta kuka valvoo niitten ikäihmisten oikeuksia päästä edes kerran kuukaudessa tai kerran puolessa vuodessa ulos vaikka vanhainkodista jossa he asuvat

luuletko arhinmäki että äänestämällä ei huomenna portugalin tukemisesta saat äänestää ei myös jatkossa kun tuodaan lisää maita riviin tämän hallituskauden aikana

olenkin aikaisemmin sitä kysynyt minkä tähden tämmöisen lainuudistuksen yhteydessä ei esimerkiksi mentäisi digiaikaan ja ruvettaisi ohjeistamaan kuntia siinä että he taltioisivat kaikki rakenteelliset osat jotka jäävät rakennuksessa piiloon

siinä mielessä ironista on kantaa huolta enemmän rikollisten oikeudesta ulkoiluun kuin niiden veronmaksajien oikeudesta ihmisarvoiseen elämään ja ulkoiluun jotka kotona makaavat ilman riittäviä käsiä jotka heitä auttaisivat

minä veikkaan että kataisen perustama hallitus ei tule pysymään pystyssä koko vaalikautta koska sdpn ja vasemmiston kannattajat nostavat semmoisen metelin siitä että te olette kääntäneet takkianne niin tiuhaan tahtiin että kun te rupeatte lukemaan galluppeja muutaman kuukauden päästä niin te kadutte vielä sitä mitä te olette tehneet

kuten ministeri mainitsitte te teette kaikkenne että turvallisuus säilyy myös siellä vokien sisällä ja kun tietoon on tullut että keskinäisiä riitoja kun heillä on ja siellä on myös paljon näitä puukkoja henkilöillä niin miten esimerkiksi saadaan nämä puukot kerättyä pois sieltä ilman mitään draamaa